mutta voi sanoa että varsinkin ulkomaisen työvoiman tultua suomeen tarve toimia tässä asiassa on lisääntynyt selvästi ja se on myöskin herättänyt poliittista mielenkiintoa ja siitä syystä tällä hetkellä ollaan selvästi määrätietoisempia pontevampia tässä asiassa

mitä tulee kunnalliseen itsehallintoon se on kunnanvaltuuston tehtävä arvioida onko sillä riittävät tiedot ja kun ei ole päätöksentekopakkoa jos sillä ei ole riittäviä tietoja se voi lykätä ja siitä syystä mielestäni perustuslakivaliokunnan kanta tässä asiassa on väärä

suunnitelman mukaan kun opiskelee pikkuisen sen jälkeen vielä voi opiskella kun sen tekee määrätietoisesti niin voi valmistua tuossa tavoiteajassa

mielestäni on otettu selkeitä askelia viimeisten vuosien aikana ja myöskin tässä yhteydessä harmaan talouden torjumiseen ja se on tietysti jokaisen rehellisen yrittäjän etu että kaikki pelaavat samoilla säännöillä

kun otetaan vielä huomioon opinto tuki lainaosuus jonka voi saada opintorahan lisäksi niin se mahdollistaa kyllä täysipäiväisen opiskelun tänä päivänä

täytyy sanoa että kaiken kaikkiaan viisi vuotta opiskella on varsin pitkä aika tänä päivänä kun yhteiskunta muuttuu valtavan nopeasti

he ovat tehneet hyvää työtä ja pyrkineet pitämään huolta siitä että harmaata taloutta todella kyetään torjumaan

ja täytyy sanoa

minusta hyvinkin voitaisiin ajatella että kolmessa tai neljässä vuodessa pitäisi valmistua yliopistosta ja sen jälkeen kun on mennyt kymmenen vuotta on taatusti tarvetta jo uudelleenkoulutukselle johon tarvitaan ainakin yksi lukukausi joten tämä jatkuvan opiskelun ajatus on erittäin tärkeä

tänä päivänä pitää suhtautua varsin varoen kaikkiin vähennysoikeuksien laajentumisiin mutta täytyy sanoa että tässä tapauksessahan meillä on jo vapaaehtoiset yksityiset eläkevakuutukset ja kysymys on oikeastaan saman instrumentin rajojen muuttamisesta ei sinänsä uudesta vähennyksestä

eli minusta on tärkeätä että mietitään tosiaan kuinka nopeammin voidaan tulla työelämään ja pyritään lyhentämään opintojen tavoiteaikoja ja se mahdollistaa myöskin sitten lisää opintorahan leikkaamista tulevaisuudessa

siitä syystä että me olemme liian paljon ehkä tässä yhteiskunnassa oppineet tuhlaamaan jo elämän aikana emmekä ole oppineet siihen että myös tulevaisuutta varten pitäisi enemmän varautua ja siinä suhteessa on hyvä että ihmiset alkavat oppia siihen että huonompaakin päivää varten myöskin omassa kotitaloudessa pitää varautua

ihan vielä täytyy sanoa että kun katsoo suomalaista korkeakouluopiskelua niin kyllähän se on aika tehotonta opiskelijoittenkin osalta

jos verrataan sitä miten ruotsissa opiskellaan mutta puhumattakaan miten britanniassa tai yhdysvalloissa opiskellaan niin siellä ihan tosissaan opiskellaan aamusta iltaan paneudutaan siihen opiskeluun ja yritetään saada hyviä tuloksia

tällä esityksellä on myönteisiä puolia

ensinnäkin tärkeätä on se että kilpailu lisääntyy mikä tarkoittaa sitä että kuluttaja hyötyy siitä että kilpailu lisääntyy ja saa tätä kautta paremman tuoton itselleen näistä eläkevakuutuksista

on tärkeää että on kehitetty metropolistrategia ja totuus on se että kenenkään ei pidä olla kateellinen sille jos helsinki ja pääkaupunkiseutu menestyy koska tämä alue on suomen veturi

sen lisäksi myöskin tässä on se hyvä puoli että nyt tämä raja ei kannusta ennenaikaiseen eläköitymiseen kuten tähän asti vaan raja nostetaan siihen jolloin jäädään eläkkeelle

tästä on myöskin se hyöty että meillä on pienempiä metropoleja tässä maassa kuten muun muassa tampereen seutu ja se mitä täällä tehdään joka on hyvää voidaan myöskin jossain määrin pyrkiä kopioimaan näille muille seuduille

meillä ykkösasteella ja kakkosasteella opetus on hyvää mutta korkeakouluissa ei ole kovinkaan hyvää ja meidän pitäisi tähän opetukseen nimenomaan panostaa ja sitä kautta pitää huolta siitä että suomi myöskin menestyy tulevaisuudessa

tosin jos tampereen seudulla otettaisiin nokia nimi käyttöön mikä on yksi alueen kunnista ja olisi nokia metropoli niin sanon että se olisi suomen tunnetuin metropoli eikä suinkaan pääkaupunkiseutu helsinki metropoli

ja myöskin se että kahta vuotta pidennetään kymmeneen vuoteen on sinänsä ihan hyvä ettei ole vain sijoituksista kysymys vaan ihan aidosta eläketurvan parantamisesta joten tätäkin elementtiä voidaan pitää kaiken kaikkiaan myönteisenä

tietysti vakavasti pitää miettiä sitä pitäisikö muun muassa teollisuutta pyrkiä siirtämään niille pienemmille metropolialueille jotka ovat helsingin läheisyydessä kuten muun muassa tampereen seudulle missä on erittäin vahva perinneosaaminen

sillä alueella voitaisiin pyrkiä kehittämään myöskin teollisuutta joka kuitenkin viime kädessä sitten meidän kauppataseemme ja elintasomme kannalta on olennaisen tärkeä myöskin tulevaisuudessa koko yhteiskunnalle

esimerkiksi meillä on paljon naisia jotka ovat olleet aikanaan kotona hoitamassa pitkään lapsia ja kun se työssäkäyvä puoliso tältä osin täydentää tätä eläketurvaa niin näen sen sosiaalisesti erittäin myönteisenä elementtinä

ensinnäkin mielestäni vielä vakavasti pitäisi miettiä pääkaupunkiseudulla kuntien yhdistämistä ja jos se ei ole mahdollista niin voidaan kyllä keskustella siitä onko historiallisista syistä syntynyt kuntarakenne nykyisine rajoineen oikea ja tarkoituksenmukainen

tämän eduskunnan aikana on käsitelty useita hallituksen esityksiä erityisesti autoverotukseen liittyen ja nyt tällä kertaa jäteverotukseen liittyen joilla kaikilla on pyritty siihen että ihmisten käyttäytymistä ympäristöjärkevään suuntaan edistettäisiin

se on tässä erittäin hyvin sillä tavalla otettu että on kerrottu mitä on tehty muun muassa terveydenhuollossa lukioissa ja myöskin sitten muissa koulutuksissa ja se että voidaan mennä rajojen ylitse on tärkeätä asukkaitten kannalta ja heille hyödyllistä

tavoitteena on se että pohja on laaja kaikki kaatopaikat ovat mukana ja noudatetaan eun jätedirektiivin mukaista kierrätyshierarkiaa jossa lähtökohtana on se että ensin pyritään estämään jätteen synty sen jälkeen yritetään uusiokäyttää se ja vasta kolmantena viimeisenä vaihtoehtona on tuon jätteen kärrääminen kaatopaikalle

kaiken kaikkiaan täytyy sanoa että tällä on myöskin se merkittävä taloudellinen vaikutus että valtion verotuotot lisääntyvät olennaisesti tämän lainmuutoksen johdosta ja tietysti näissä taloudellisissa olosuhteissa on tärkeätä että mietitään hyviä tapoja pyrkiä keräämään lisää verotuloja joilla on myönteisiä vaikutuksia ihmisten käyttäytymisen osalta ja yhteiskunnallisten vaikutusten osalta

kuten ed

kallis täällä sanoi tähän esityksen valmisteluun sisältyi erittäin paljon pelkoja huolenaiheita ja tältäkin osin täytyy antaa valtiovarainministeriölle ja valtiovarainministeri kataiselle tunnustus siitä että näitä huolenaiheita on aivan vilpittömästi pyritty ottamaan huomioon

yksi keskeinen ongelma oli keräyspaperin siistausliete ja sitä koskeva poikkeus eli verottomuus

sille oli aikaisemmin perustelut ympäristösyistä ja oli tärkeätä että myöskin tässä tilanteessa katsottiin että ympäristösyyt puoltavat sitä että siistauslietettä ei veroteta

tietysti olennaista on se että jos kierrätyspaperia ja sen siistauslietettä olisi alettu verottaa se aidosti olisi vaarantanut kierrätysjärjestelmän tältä osin ja myöskin sen että tuota jätepaperia olisi käytetty sitten raaka aineena ainakin eräissä tehdaslaitoksissa

on hyvä että hallitus teki sen päätöksen jo ja nythän tältä osin on lähetetty käsitykseni mukaan jo hakemus komissiolle jossa pyydetään valtiontukimenettelyssä lupaa sille että tällainen veropoikkeus voidaan tehdä

ennustehan on erittäin hyvä sille että komissio tulee tämän poikkeuksen meille myöntämään ja se on erittäin tärkeätä

vielä haluan sanoa jätteenpoltosta lyhyesti sen että on tärkeätä että sitä pyritään edistämään koska se on erittäin hyvä tapa pyrkiä hävittämään jätettä niin että sitä ei viedä kaatopaikalle vaan siitä saadaan energiaa

jos ajatellaan niin betonia syntyy valtavan suuri määrä juuri rakennusjätteistä ja jos se saadaan kierrätykseen sillä voidaan hoitaa suurin osa rakennusjätteistä uusiokäyttöön

niitä ei kannata viedä kaatopaikalle eikä laittaa kaatopaikkarakenteeksi mihin ajateltiin että niitä kenties voitaisiin käyttää vaan nämä suuret kappaleet ovat nyt sitten jatkossa nimenomaan kierrätyksessä

arvoisa puhemies

toinen kysymys oli sitten lasijätteen kierrätys

se antaa selkeän ja kattavan kuvan oikeusasiamiehen toiminnasta sekä niistä havaituista ongelmista joita oikeusasiamies on työssään nähnyt